saattaa olla että meillä ainoastaan kannattavia ovat helsinki vantaa mahdollisesti oulu mutta nämä kaikki muodostavat yhdessä verkoston toimivan kokonaisuuden

tämä hau taustoimisto kukkakauppayrittäjä kovasti toivoi että sunnuntaihautauksista kuten suurimmissa kaupungeissa myös meillä luovuttaisiin ja se on sitten aikanaan tapahtunut

väite kiistelevät esitellään taide esityksemme piirissä asia

maailmassa nälänhätä on todellisuutta

valiokunnan saaman selvityksen mukaan elinkeino liikenne ja ympäristökeskukset joutuvat jo kuluvana vuonna karsimaan joukkoliikenteen vuorotarjontaa koska määrärahataso ei riitä ylläpitämään nykyistä ostoliikennettä

tämän ajan siirtymävälineillä kun tehdään matkaa vielä suomalaisittain tämän vuorokauden puolella ei paljon tarvittaisi lisäaikaa kun oltaisiin alueilla joilla nälkä on todellisuutta

jatkolentojen liitännäisyhteyksinä mielekkäitä ovat muun muassa tampere ja jyväskylä joista jo junayhteydellä pääsee yhtä nopeasti pääkaupunkiin liitäntämatkoineen verrattuna lentoliikenteen liitäntämatkoihin

se tuli niin aidosti hänen sisimmästään vuosikymmenten työn jälkeen jolloin ei yksinyrittäjä ollut pyhäpäivää saanut oikeastaan koskaan että nyt koitti minullekin sunnuntai

pidän tarpeellisena että meillä säilyy myös lentoasemaverkosto tässä maassa ja että se pystyy tarjoamaan myöskin ne lentoasemapalvelut mitä tarvitaan ja samoin että yhteistyö lentoasemapalveluissa jatkuu entiseen tapaan myös ilmavoimien kanssa

sanomalehdet keski suomesta ovat kertoneet useista linja autovuorojen lopetuksista kun on siirrytty kesäaikatauluihin

syitä tähän nälänhätään on monia mutta meidän on maailmassa pidettävä huolta siitä että meillä on ruuantuotantoa

täällä on hyvin voimakkaasti tuotu useissa puheenvuoroissa tilannetta kehitysmaitten kannalta esille mutta meidän tarvitsee katsoa tätä asiaa myös aivan terveesti suomalaisesta näkökulmasta

kyse on siis reittiliikenteestä jonka tulee palvella yleistä liikennetarvetta aikana jolloinka perinteisiä kuntien ostamia koululaiskuljetuksia ei ole

seuraus on se että on useita kuntakeskuksia joidenka väliltä yleinen liikenne on kesäajaksi loppunut

ainakin minä olen pystynyt saamaan jos jotain välttämättä pyhänä tarvitsen kioskikaupasta ja jostakin muualtakin

minä toivon että tätä asiaa harkitaan työelämä ja tasa arvovaliokunnassa hyvin monista näkökulmista ja nähdään myöskin meidän kulttuuriimme kuuluva sunnuntaiperinne ihan arvona jota ei noin vain kannata menettää

nälkää on koettu myös aivan itsenäisyyden alussa itsenäisyytemme ensi aamunkoitossa ja hyvin kriittisiä aikoja on ollut myös viime sotien aikana

elikkä on totta että jo vuoden ollessa puolivälissä liikennöitsijät ovat joutuneet yleisen liikenteen supistuksiin joita on ennakoitu kuluvalle vuodelle koska liikenteen ostomäärärahat eivät riitä

arvoisa puhemies

juuri äsken puoli yhdeksän uutislähetyksessä nuori viljelijäyrittäjä toi esille huolensa niistä muutoksista joita mahdollisesti eun tukiratkaisuihin suomalaiselle viljelijälle on tulossa

ei ihme että suomessa määrätietoisesti itsenäisyyden alun myötä ja jo sitä ennen tahdottiin raivata peltoa jotta pelto tuottaisi ruokaa

hän totesi että kun on tehty paljon investointeja velkapääomalla niin tämä osaltaan pelottaa mutta toisaalta täytyy luottaa tulevaisuuteen ja tehdä parhaansa

liikenne ja viestintävaliokunta antamassaan lausunnossa vaatii että jatkossa on panostettava voimakkaasti joukkoliikenteen palvelujen tuotantokustannusten kasvun hillitsemiseen ja reitti ja vuorotarjonnan lisäämiseen

tämän hallituksen esityksen myötä hallitus on antamassa myönteistä tulevaisuudenuskoa nimenomaan nuorille viljelijäyrittäjille muiden mukana

arvoisa rouva puhemies

tällä osaltaan autetaan maaseudun asuttuna pysymistä ja peltojen pitämistä viljeltyinä ja entistäkin tehokkaammassa käytössä

tämä on oikea tavoite

maaseutu kehittyy ja säilyy elävänä siten että kaikilla elinkeinoilla on siellä toiminnan edellytykset

nyt me olemme tulleet tilanteeseen jossa huomattava osa meidän leivästämme viljastamme on tuontitavaraa

olisiko nyt harkittava ratkaisuja yleisen liikenteen matkalippujen arvonlisäveron alentamisesta tai jopa kokonaan poistamisesta

pulliainen sanoi että jyväskylän lentoliikenteen osalta on valintatilanne

olemme tilanteessa jossa myös muitakin elintarvikkeita tuodaan tähän maahan

olisiko polttoaineveron alentamisilla päästävä siihen että liikenne tulisi kannattavammaksi

keskisuomalaisten kannattaisi harkita tehdäkö rata jota voimakkaasti siellä ajetaan jyväskyläjämsä jo on jämsästä lahteen ja silloin tultaisiinkin helsinkiin

arvoisa puhemies

jos tämä rata toteutuu jota tällä hetkellä voi pitää kustannuksiltaan utopistisenakin jopa silloin jyväskylän lentoliikenteen taloudelliset edellytykset ovat vähintäänkin uhanalaiset

mutta asia vain on niin että käytännössä nämä hyvät mietinnön ajatukset eivät mene perille siellä missä päätöksiä valmistellaan ja missä tehdään

arvoisa puhemies

eräs seikka jota en ole välttämättä keskustelussa vielä havainnut esille tulleen mutta jonka haluan tässä yhteydessä tuoda esille on se että tärkeää on kun vieraista kulttuureista tänne tullaan tultakoonpa mistä syystä tahansa maahan että tänne tulijat samalla kun suomeen tulevat ovat suomen lakien alamaisia ja noudattavat suomen lakeja

niitä voivat aiheuttaa erityisesti tulivuoren purkaukset jotka voivat ilmakehään saada sellaisia pilviä että auringon valoa lämpösäteilyä tulee vähemmän kuin normaalisti ja aika pienikin vuoden keskilämpötilan lasku riittää aiheuttamaan sen että suomen leveysasteilla tulee katovuosia toisensa jälkeen

yksinkertaisen kylmästi vaan keski suomen sairaanhoitopiirissä oleva seututerveyskeskus tai sairaanhoitopiiri näkee hyväksi keskittää niin sanotut kiireettömät ambulanssit kaikki jyväskylään ja sitten näitä jäisi kolmen asemesta vain yksi mukamas hoitamaan näitä kiireellisiä ajoja mikä on kyllä täysin mieletön ajatus

siinä yhteydessä jos sitten on toimiva lentokenttärata myöskin niin kuin on suunnitelmissa niin silloin matkustuspalvelu toteutuu jyväskylän etäisyydeltä hyvin kilpailukykyisesti raideliikenteen puitteissa

tästä huolimatta meidän pitäisi liikennepolitiikassa edistää sitä että yleinen liikenne on toimiva ja siihen tulee panostaa jos me haluamme pitää kiinni niistä ilmastopoliittisista sitoumuksista joihin menneen vuoden lopulla ja jo aiemminkin suomi on osaltaan sitoutunut

tietysti näitä valintoja joudutaan tekemään mutta tällä hetkellä kun tuota jyväskylänhelsingin oikorataa ei vielä ole ja ilmeisesti monet monet vaalikaudet vielä menisi ennen kuin se mahdollisesti joskus saattaisi tulla niin siihen asti on paikallaan että on myöskin maakuntalentokenttiä juuri näitten jatkoyhteyksien vuoksi

tarkoitan esimerkiksi tässä naisen asemaa

naista ei pidä alistaa vaan myöskin maahanmuuttajan ja turvapaikanhakijan statuksella tulleella tulee olla samat lain oikeudet ja samat velvoitteet kuin suomen kansalaisilla elikkä sama lain suoja joka on naisella ja eri terveydenhuollon kysymyksissä fyysisessä koskemattomuudessa

ihmisen kannalta aivan irrationaaliset ilmastonmuutokset tulivuorenpurkauksista johtuen voivat aiheuttaa ilmakehään sellaisia muutoksia että aivan toisella puolen maapalloa kevään tulo viivästyy ja syksyn joutuminen talveksi aikaistuu

huolimatta valiokunnan hyvästä mietinnöstä ja näkemyksistä käytäntö on menossa täysin väärään suuntaan

tämä on epäkohta jonka haluan tuoda tässä voimakkaasti esille

meidän tulisi pyrkiä määrätietoisesti hyvänä aikana siihen että meillä on ruoan omavaraisuus kaikkien peruselintarvikkeitten osalta ja meidän tulisi myös varautua varmuusvarastointiin ei vain yhtä vuotta varten vaan myös hieman pitemmälti ja myös siementä varten

meille muun muassa eri potilasjärjestöt dysfasialiitto ja monet muut tuovat esille sen että on aivoverenkiertosairauksia ja monia muita joissa kerta kaikkiaan ei kestä odottaa sitä ambulanssia kohtuuttoman kauan

yhdestä tällaisesta vuodesta me selviämme mutta jos tästä eteenpäin tilanne jatkuu tuollaisena meillä on hyvinkin vaikea tilanne odotettavissa

maaseudulla väestöllä on jo nyt vai keuksia tasavertaisten liikkumismahdollisuuk sien osalta ja tähän tulee kiinnittää huomiota että erityisesti linja autoliikenne voisi olla toimiva vaihtoehto ja siellä missä junaliikennettä vielä on niin se tulee voida säilyttää myös paikallisliikenteen osalta maaseudullakin

minkä olen tuonut esille ambulanssin saatavuudesta ja hälytyksiin vastaamisista niin en ole itselleni onneksi tarvinnut ambulanssia mutta olen joutunut lähipiirissä tai lähimmäisille hälyttämään ambulanssia ja olen sen aina saanut

tällä hetkellä jyväskylähelsinki väli tarjoaa myöskin erinomaisen ja paljon käytetyn raideliikenteen jyväskylätampere välillä

jos joukkoliikennepalvelut eivät synny markkinaehtoisesti peruspalvelutaso on pystyttävä turvaamaan palveluostoin ja tähän tarvitaan riittävät resurssit

silloin me voimme auttaa myös muita sillä euroopan unionin interventiovarastot ajetaan alas sieltä ei apua tule

mutta tiedän tasan tarkkaan että kaikki kolme autoa mitä on keuruupetäjävesi alueella ovat yhtä aikaa ajossa jopa yöaikaankin tämän olen havainnut

esimerkiksi auringonpilkkujen vaihtelun keskiarvo on tuo seitsemän vuotta ja kyllä meillä pitäisi olla keinot millä varaudumme silloin jos täällä ei vilja ennätäkään joutua

on ollut erittäin huolestuttavaa havaita että kaukojunaliikenteen ostoon olevia määrärahoja aiottaisiin vähentää

kerrankin minulle sanottiin että nyt ei ambulanssia saa on juuri lähtenyt jyväskylään mutta sillä oli vähemmän kiireellinen ajo ja sattui olemaan kohdalla jolloinka se oli parissa minuutissa paikalla

no tietysti on suuria suunnitelmia maailmalla saharan ottamisesta elintarviketuotantoon poikkeusoloissa mutta suunnitelmien toteuttaminen kestää liian kauan

tämä olisi myös hyvin kielteinen kehitys ja sen vuoksi yhdyn siihen mitä liikenne ja viestintävaliokunta esittää että nämä määrärahat säilytetään ja korotetaan vähintäänkin indeksin mukaisesti

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

valiokunnan puheenjohtaja leppä toi täällä esille puurakentamisen merkityksen

minä uskon ja luotan että näin tapahtuu ja tällä tavalla toivomme että suomalainen matkailuelinkeino näiltä osin on vastuullisissa käsissä

sanon että metsästäjät ovat parhaita luonnonsuojelijoita ja näin ollen haluaisinkin että kun tätä lakia missä muodossa tämä metsästyslaki onkaan käytännössä sovelletaan entistä enemmän annettaisiin käytännössä vastuuta metsästäjille että jos he havaitsevat eläinten kidutusta eläinten rääkkäystä niin nämä tulisivat sitten asianomaisten viranomaisten tietoon

kun toin lentoliikenteen ja raideliikenteen välisen kilpailun tai yhteistyön esille niin samalla kun tuli tämä jyväskylälahtihelsinki rata esille edustajakollega virtaselle haluaisin todeta sen että tässä on kyllä monia teknisiä ongelmia jos tuolle nelostien paikalle rataa ajateltaisiin

kiitän ministeriä siitä että hän mainitsi näistä ihmisiin kohdistuvista väkivallanteon rangaistuksiin puuttumisesta aivan oikealla tavalla

kyseinen osuus jämsästä kuhmoisten kautta padasjoelle sisältää hyvin vaikeita kalliomaisemia joissa erittäin paljon jouduttaisiin maansiirtoihin kallioleikkauksiin ja tunneliratkaisuihin ja lahteen tullessa pitäisi päästä päijänteen vesistön itäpuolelle jotta olisi läpiajettava raideliikenne ettei junaa tarvitsisi lahdessa kääntää

suurten ikäluokkien maallepaluu ja myös maahanpaluu on tekijä joka voi antaa uutta piristysruisketta maaseudulle

vanha sanonta laki on niin kuin se luetaan pitää täysin paikkansa valitettavasti tai niin kuin se halutaan lukea ja ymmärtää ja silloin tämä jää ongelmaksi mikä on aito pakkotila

arvoisa puhemies

aiempi edustajakollega ilkka taipale teki todella lääkärin kokemuksella hyvää työtä tämän kyseessä olevan lain aikaansaamiseksi ja uskon että tämä auttaa hyvin monien lain kohteena olevien pitkäaikaistyöttömien elämäntilannetta ja siksi pidän hyvin mielekkäänä että aloitteessa esitetyllä tavalla valiokunta voisi yhtyä ja käsitellä myönteisesti asiaa pitkäaikaistyöttömien parhaaksi

henkilökohtaisesti olisin halunnut viime vaalikaudella että kouluverkkokerroin valtionosuuksien määrittelyssä olisi säilytetty

minulle eräs lapsiperheen äiti seudulta jossa on paljon suurpetoja sanoi että kun ei mistään saa apua vaikka pedot pyörivät tuossa ympärillä enää ei uskalla lasten kanssa pihapiiriä kauemmas mennä ja mikä on silloin aito pakkotila

nämä ovat ne ongelmat jotka vielä pitkään pitävät sen että jyväskylässä tarvitaan kilpailukykyistälentoliiken

ja keskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyi diskoissa käsittelyssä sisällön lakiehdotus lakiehdotukset kilpailukykyistä lentoliikennettä

työuran päätyttyä kullakin on vapaus tehdä mitä haluaa ja silloin monet muuttavat maalle ja tätä kautta kylien elämä tulee heräämään ja kun elämä viriää niin myös lapsiperheillä on siellä mahdollisuudet

kylien elämän vilkastuminen tulee olemaan todellisuutta hyvin pian

arvoisa puhemies

inkeri kerolaa valiokunnan puheenjohtajan roolissa hänen hyvästä työstään mutta asia vain on kuten ed

on hyvä että hallitus on tällaisella lainsäädännöllä puuttunut niihin kysymyksiin mitä tässä käsitellään mutta yleensä kevään ja kesän tullessa meihin kansanedustajiin otetaan paljon yhteyttä kysymyksen merkeissä asiasta joka koetaan ongelmaksi ja kysymys on parveketupakoinnista

hemmilä sanoi että sairaanhoitopiirit ovat vahvoja toimijoita jotka toimivat hyvin itsenäisesti

ei tarvitse olla muuta kuin hyvin byrokraattinen keskittämishaluinen virkamies niin hän vähät välittää mistään valiokunnan mietinnöistä ikävä kyllä

arvoisa puhemies

hallituksen esitys joukkoliikennelaiksi on valiokunnassa muotoutunut ilmeisen toimivaksi näin ainakin alan toimijat ovat halunneet viestittää viimeksi aivan ennen tähän istuntosaliin tuloa

silloin hän löytää perustelut joilla saadaan mahdottoman kalliiksi jos ambulansseja olisi hajautetusti ja hän haluaa keskittää

toivon että jatkossa näihin asioihin voitaisiin saada selkeyttä jolla asiassa voitaisiin päästä kaikkia osapuolia tyydyttäviin ja myös terveyttä edistäviin ratkaisuihin

esimerkiksi keski suomessa eräs johtava lääkäri haluaa hallintovirkamiehenä keskittää ambulanssit jyväskylään josta käsin hoidettaisiin niin sanotut kiireettömät ajot ja unohtaa täysin että kiireetön ajo voi tulla sieltä maakunnasta seutukunnilta ja kunnista jyväskylään tai se kiireetön ajo voi olla siellä kunnan sisäisesti omaan terveysasemaan tapahtuva kuljetus

kun palvelusopimusasetus tuli ensi kertoja esille erityisesti linja autoyrittäjät pelkäsivät tämän vaikutuksia

meillähän tällä hetkellä suomessa on erittäin hyvin toimiva koko maailmassa ainutlaatuinen yksityiseen pääosin perheyrittäjyyteen pohjautuva linja autoliikenne

tässä on todella vaarana että byrokratian myötä jota on syntymässä eri paikkakunnilla hyvin vaihtelevasti hyvät käytänteet unohtuvat jotka ovat aiemmin muotoutuneet ja kehittyneet

siksi meidän kannattaa löytää sellaiset lainsäädännön muodot että tämä perheyrittäjyyteen ja yksityisyrittäjyyteen pohjautuva linja autoliikenne saa parhaimmat mahdolliset edellytykset täyttää tehtävänsä

samalla tuon esille muutoinkin sen että tuo paras lain väestöpohjavaatimus kaavamaisuudessaan on johtanut ainakin eräissä tapauksissa rakenteisiin jotka eivät ole toiminnallisesti alueellisesti mielekkäitä ja hyvin toimivat järjestelmät ovat kadonneet ja tilalle on tullut vain lisää hallintohenkilöstöä lisää byrokratiaa ja hoitavia henkilöitä karsitaan

hän toivoi että mahdollisuuksien mukaan kouluissa esimerkiksi lukioissa tai ammatillisissa kouluissa olisi ajokorttiopetusta joka oikeuttaisi liikenteeseen moottoriajoneuvolla

haapamäellä keuruun kaupungissa silloin kun meillä lukio oli tämä opiskelu saatiin osaksi lukion toimintaa

joukkoliikennelaki haluaa turvata yleisen liikenteen käyttömahdollisuudet kautta maan

tämä ei ole oikein

maaseudulla ja erityisesti vähäliikenteisten liikennevuorojen osalta olisi mielekkäämpää ehkä puhua yleisestä liikenteestä tai julkisesta liikenteestä

aina ei niitä joukkoja valitettavasti ole kuljetettavaksi mutta yleiset liikennevuorot ovat olennainen osa yhteiskunnan rakennetta osa maaseudun toimivuutta elinkelpoisuutta ja tulevaisuuden edellytyksiä

yhteiskunta nämä sitten toki on vahvistanut mutta sellaista byrokratiaa mitä palvelusopimusasetuksessa ensivaikutelmana uhkana näimme ei ilmeisestikään ole tulossa eikä toivottavasti tule

meidän tulee kaikin tavoin edistää yleisen liikenteen toimintaedellytyksiä esimerkiksi kustannusten alentamisen muodossa

olisiko matkalippujen arvonlisävero poistettava jotta matkustajamäärät kasvaisivat ja sitä kautta edellytykset yleisen liikenteen säilymiselle säilyisivät ja myös paranisivat

asko seljavaara toi esille että yliopiston apteekki saa olla helsingissä ja kuopiossa yksi apteekki mutta ainakin minä olen asioinut jyväskylässäkin yliopiston apteekissa että ilmeisesti tämä on helsingin yliopiston sivuapteekki

erityisesti maaseudulla on ongelma se että linja autovuorot ovat jääneet kovin harvoiksi verkosto on harventunut ja harventuva verkosto vaikuttaa käyttömääriin kielteisesti

arvoisa puhemies

minä toivon että tämän lain myötä myös kouluväkivaltaan saa